täällä perussuomalainen ministeri juuri äsken kertoi että toisin kuin meille kerrottiin täällä eilen hallitus on nyt leikkaamassa eläkkeensaajien asumistukea

tämä tarkoittaa myös sitä että ydinjätteet jäävät tänne suomeen ja sähköä viedään sitten ulospäin

mitä tulee tähän sdpn vaihtoehtoon niin kyllä meidän mielestämme arvoisa pääministeri olisi ihan kohtuullista että joku aliverotettu finanssisektori osallistuisi näihin yhteisiin talkoisiin samaan aikaan kun tavalliselle palkansaajalle sanotaan että leikataan palkkoja ja samaan aikaan kun työttömiltä eläkkeensaajilta lapsiperheiltä leikataan

arvoisa herra puhemies

kuten tuossa jo sanoin on suuri ilo se että tästä yleisradiolaista saatiin hyvin laaja parlamentaarinen sopu aikaan heti alkutöikseen tässä eduskunnassa

se mikä mielestäni tässä on nyt hyvin merkityksellistä kansainvälisesti ja poliittisesti on tietenkin se että kun suomi näin massiivisia ratkaisuja tekee ed

äsken tuli siitä selkeä tieto ja tämä on todella pöyristyttävää ja täysin päinvastoin missä tiedossa eilen olimme kun valtiovarainministeri stubb täällä esitteli talousarviota täydentävää esitystä

tässä myös puututaan muun muassa näihin pohjavesiongelmiin ja moneen muuhun ongelmaan mitkä tässä hankkeessa ovat puhumattakaan siitä yleisperiaatteesta joka ei ole oikea

kyllä toden totta on tutustuttu minihallitusneuvottelujen minitulokseen

omalta osaltani myöskin kiitän niikkoa siitä että olette paikalla

olin hyvin pettynyt nimenomaan siitä että oikeastaan kaikki olennaiset asiat ilmoitettiin että lykätään seuraavalle hallitukselle lykätään seuraavalle hallitukselle

eli tässä selkeästi kaupalliset edut asetetaan luontoarvojen edelle ja tämmöinen yksittäinen etu menee yhteisen hyvän edelle

mutta toden totta se iso kysymys on juuri se minkä edustaja heinäluoma tuossa edellä sanoi että kun on tällainen tilanne ja tiedetään että tähän sisältyy kysymyksiä ja hylkäysesitys ja muuta niin olisi kohtuullista että hallituspuolueet olisivat täällä kertomassa nimenomaisesti perustelut miksi tähän mennään

vielä kerran kiitokset niin ministerille erinomaisesta työstä kuin kaikille eduskuntaryhmille kaikille eduskuntapuolueille siitä että me halusimme turvata yleisradion rahoituksen

se mikä on hämmentävää on se että hallituksella tulee olemaan taas varaa esimerkiksi miljoonaperintöjen veronkevennyksiin

jos kolmenkin ydinvoimalan kokoisesta megapaketista puhutaan niin silloin on kansainvälisesti varmasti kovasti ihmettelemistä siinä että samaan yhtälöön mahtuvat vihreät hallitukseen

ei ole ihme arvoisa puhemies että ympäristöjärjestöt ovat nimenneet tämän hallituksen historian ympäristökielteisimmäksi hallitukseksi

kyllähän totuus on että koskaan valtiovarainvaliokunnassa lähihistoriassa ainakaan kun minä siellä olen ollut en ole kuullut niin kriittistä ekonomistijoukkoa arvioimassa tämän hallituksen talouspolitiikkaa

tällä ratkaisullahan turvataan rahoitus nykyisessä laajuudessaan ja täytyy sanoa että jo oli aikakin

se on kertakaikkisen kestämätön tilanne että täällä oppositio sitten tekee omia esityksiä ja joutuu tähän tilanteeseen että hallituspuolueet eivät edes perustele kantojaan ja siksi minä nyt toden totta toivon että jos täällä joku kuuntelee niin kuin usein työhuoneissa kuunnellaan niin asianomaiset tahot voisivat sieltä tulla selittämään

ja yksi helppo ja reilu keino olisi jo nyt nostaa sitä pääomaveroa mutta auta armias jättää kuitenkin sitten tämä hetemäen työryhmän esittämä yritysveron alennus pois siitä yhtälöstä

niinistö

se oli niin kriittinen että me jouduimme poikkeuksellisesti jopa äänestämään valiokunnassa siitä olivatko asiantuntijat kriittisiä vai eivät koska valiokunnan mietinnössähän on lause jossa vähän viitataan että eihän tässä nyt kritiikkiä ollutkaan mutta me emme voineet kerta kaikkiaan oppositiossa ottaa tätä kantaa omiin nimiimme

nimittäin sitten menee taas satoja miljoonia verotuloja joilla vanhusten palveluja lasten palveluita pitäisi todellakin rahoittaa ja pitää heistä huolta

tässä myös turvataan yleisradiolle laajan julkisen palvelun rooli mikä minusta on erittäin tärkeää koska kyllähän kaikissa tutkimuksissa on nähty se että mitä laajempi julkisen palvelun tehtävä yleisradio yhtiöillä eri maissa on sen korkeampi sivistystaso ylipäätään on

ja tietenkin voisimme melkein puhemies jossain vaiheessa varata sellaistakin aikaa että täällä ministeri voisi avata meille jonkun keskustelun yhteydessä sitä mitä aiotaan tehdä tämän direktiivin tulevassa käsittelyssä koska se on kuitenkin asia jonka sisällä on asioita joita koko eduskunta yksimielisesti viime kaudella kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä on edistänyt ja sen takia mielestäni tämä ei ole vähäpätöinen tai pieni asia vaan tämä on iso asia ja kuten täällä hyvin sanoi edustaja heinäluoma sen tavallisen ihmisen elämän kannalta sen omakotiasukkaan elämän kannalta tämä on varsinkin iso asia joka harmittaa ja siksi minä uskon että emme vain me täällä salissa vaan myös ihan tavalliset kansalaiset haluaisivat kuulla perustelut tälle

herra puhemies

arvoisa ministeri katainen ja kaikki muut voin tässä todeta että sdpn vaihtoehto on se vaihtoehto että me vaadimme niitä asioita mitä hallitus vielä viikko sitten vaati itse itseltään ja omilta neuvotteluiltaan

jos hallitus olisi kuunnellut aikaisemmin sosialidemokraattien neuvoja voisi olla niin että tällä hetkellä kunnissa olisi parempi tilanne kuin nyt

hallituksessa pysytään ja istutaan loppuun asti tapahtui mitä hyvänsä

arvoisa puhemies

mutta suuri pettymyshän tässä nyt kaiken kaikkiaan oli opposition varjobudjeteissa se että tosiasiassa eroa suuren talouspoliittisen linjan välillä oppositiolla ei ollut hallitukseen nähden sitä eroa ei siis ollut

kyllä meitä ainakin kovasti hirvittävät nämä viimeaikaiset barometrit joiden mukaan kuntien talousnäkymät ovat kuluneen vuoden aikana heikentyneet tuntuvasti ja kielteiset merkit näkyvät kaikissa mittareissa niin velanotossa niin verojen kiristyksissä niin investointien lykkäämisissä kuin palveluiden leikkaamisessakin

mutta arvoisa puhemies kun puhutaan tästä kriittisyydestä niin sehän tulee juuri siitä että kun hallitus uskoo että sillä että leikataan tulevaisuudessa palkkoja ratkaistaan työpaikat tässä ja nyt niin tämä yhtälö on mahdoton ja oikeastaan voisinko sanoa pähkähullu

tällä yleisradiotoiminnalla on myös tässä suhteessa hyvin merkittävä rooli niin sivistyksen kulttuurin kuin tasa arvonkin edistäjänä

sdpn vaihtoehto on se että me haluamme ehtoja pankeille aivan kuten ministeri katainen itse itseltään vaati vielä viikko takaperin

me olemme nyt tilanteessa että tämä hallitus on viemässä eteenpäin eduskunnan enemmistön tuella tätä pallas hanketta

ei ole kovin reilua

jos me olemme ihan rehellisiä arvoisa puhemies niin kyllähän tämä koko sotku missä me nyt olemme lähti siitä kun koko hallitus pääministeri sipilän johdolla hyppäsi elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin

perussuomalaiset vaihtoehdossaan ottavat täsmälleen saman määrän velkaa kuin hallitus ottaa ja kauhea huuto oli lähetekeskustelussa että on kyllä vastuutonta ottaa velkaa

tätähän nimenomaan nyt kaikki asiantuntijat kritisoivat

lueskelin tuossa tätä valiokunnan mietintöä itse siis tuolla verojaoston puolella olen ollut käsittelemässä tätä verolakiesitystä ja kun luin tätä liikenne ja viestintävaliokunnan lausuntoa niin oli hyvä nähdä että myös siinä korostettiin tätä laajan julkisen palvelun merkitystä

jos edustaja zyskowicz ystävällisesti malttaisi odottaa ihan sinne marraskuun puoliväliin kun eduskunta on itse määrittänyt että silloin keskustelemme opposition vaihtoehtobudjeteista niin voin teille usean kerran jo vannoneena ja vakuuttaneena sanoa että sellainen vaihtoehtobudjetti tulee edustaja zyskowicz

keskusta ottaa käytännössä saman verran velkaa

me haluamme niskalenkkiä markkinavoimille aivan kuten ministeri katainen itse kertoi jo ottaneensa

elinkeinoelämän keskusliittoa johtaa kokoomuskaksikko häkämiesoksala ja nyt tähän ketjuun on sitten liittynyt myös pääministeri sipilä ja siellä pukukopissa on sitten myös tämä jälki kirjoitettu

nyt se ei ole vielä toteutunut

puhuttiin ylen merkityksestä muun muassa kulttuurisisältöjen tuottajana tätä kautta työllistäjänä lastenohjelmien asioista puhuttiin ja ylipäätään siitä että ylelle kuuluu hyvin monipuolinen tarjonta ihan myös se viihde ja urheilukin mukaan lukien

eli kannattaisikohan ottaa nyt ihan vakavasti mieluummin kuin tätä ylimielistä huutokauppaterminologiaa tarjoten nämä opposition yhteistyötarjoukset ja meidän hyvin harkitut esityksemme

täällä on esitetty esimerkiksi kysymys siitä että nyt kansalaisille tuleva sairaussakko on tavallaan ainoastaan elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien varassa tuomittu

ja esimerkiksi jos täällä juuri saliin tullut pääministeri edes puolet siitä energiastaan käyttäisi tämän asian miettimiseen miten suomalaisten veronmaksajien rahat tässä turvataan kuin siihen että hän käyttää täällä energiaa moittiessaan oppositiota niin luulen että tässä päästäisiin paljon parempaan tulokseen

minä haluan puhemies mennä eteenpäin nimenomaan talousnobelisti stiglitzin ja valtiovarainministeri jutta urpilaisen linjalla myös tulevaisuudessa eli pelkät yksisilmäiset säästöt ovat vain pahasta niillä kaivetaan kuoppaa

edellisellä kerralla kun vihreät olivat hallituksessa ja vihreillä oli yksi ministeri oli tuloksena yksi ydinvoimala ja nyt kun vihreät ovat hallituksessa ja vihreillä on kaksi ministeriä tuloksena on kaksi ydinvoimalaa

leikataan osaamisesta siellä ovat monet ekonomistit kauhuissaan arvoisa edustaja zyskowicz

tietenkin hyvin tärkeää on myös se että ylellä on tämä oma erityistehtävänsä erityisryhmien palvelujen varmistajana

te sanotte arvoisa pääministeri että poikkeavat ajat vaativat poikkeavia toimia ja se ilmeisesti tarkoittaa sitä että nyt meillä on käsissämme historiallinen sotku

ei kai teidän äskeinen puheenvuoronne kuitenkaan voinut tarkoittaa sitä että teistä esimerkiksi on oikein se mistä eilen hallitusta mielestäni ihan oikein tukistimme eli että hallitus leikkaa aika julmalla kädellä eläkkeensaajilta

erittäin tärkeä asia tämäkin

tässä on nyt se keskeinen ero

tämä pallas nyt sitten on melkein yhden ministerin verran tässä pisteenä iin päälle niin että ei tämä puhemies ollenkaan nyt hyvältä näytä

itse olin pitkään aiempina kausina ylen hallintoneuvostossa ja on mukava nähdä tämä sama henki mikä sielläkin aina meillä edustajilla oli että alueellisuus täytyy turvata

ei kai teidän mielestänne arvoisat hallituspuolueet se ole oikein että kaikkein pienituloisimmilta eläkkeensaajilta viedään asumistukea lääkekustannukset nousevat ja vielä verotukseenkin syntyy valuvika epäkohta jota olemme yrittäneet jo vuosia korjata ja siinä onnistuessaan hallitus jälleen kerran tämän juovan avaa

mutta tämän pitemmittä puheitta haluan lausua osaltani että minusta on harmi että ympäristövaliokunnan enemmistö nyt lähti sitten mukaan tähän

muun muassa koulutuspuolella juuri näitä samoja määrärahoja olemme vuoden etuajassa esittäneet ja nyt te tulette sitten perässä tällaista etanan vauhtia

mitä tulee puhemies tähän yle veroon

mutta arvoisa puhemies minä kyllä edustaja sarkomaalta tai ministeri virkkuselta haluaisin kysyä onko tämä nyt todella niin hirvittävän fantastista ja hyvää koulutuspolitiikkaa tältä hallitukselta kun esimerkiksi kainuussa lopetetaan opettajankoulutus itä suomen yliopistolla on käynnissä yt neuvottelut

tämäkö on nyt sitä kokoomuksen panostamista tähän osaamiseen ja sivistykseen ja tulevaan kasvuun jnp

mutta se oli merkittävää että syntyi kuitenkin jo viime kaudella edes eri eduskuntaryhmien parlamentaarinen yhteinen näkemys siitä että tämä nykyisen laajuiset tehtävät mahdollistava rahoitustaso tullaan turvaamaan

yliopistomaailmassa me tiedämme tuloksen ja kyllä minä sanon että ei se kyllä myöskään nuorisotyöttömyyden osalta kovinkaan komea ole kun jokaisessa maakunnassa nuorisotyöttömyysluvut ovat monta kymmentä prosenttia kasvaneet

tämä nyt valittu yle veromalli kuten täällä on moneen kertaan sanottu on siinä mielessä hyvä että se on oikeudenmukaisempi kuin tämä nykyinen televisiolupamaksu

se on laajapohjainen eikä se ole enää laitesidonnainen eli tämän päivän tarpeisiin se vastaa myös tätä kautta ja siinä suhteessa valittu ratkaisu on hyvä ja nykyistä tilannetta huomattavasti parempi

täällä ed

kuten moneen kertaan on sanottu sdp on tehnyt oman vaihtoehtobudjettinsa ja tulee joka vuosi sen tekemään ja oman kehyslinjauksen ja tässä nimenomaan vastataan tähän hallituksen politiikan ongelmallisuuteen siihen väärään suuntaan että työllisyyteen ei olla tähän mennessä panostettu tarpeeksi

en olisi ikinä kuvitellut että suomalaiseen poliittiseen historiaan mahtuu tällainen farssi mikä alkoi pääministeri vanhasen neuvotellessa demokraattisesti itse itsensä kanssa rukan hangilla

oli erittäin positiivista kuten jo sanoin että tämä muutos saatiin aikaiseksi koska tämä muutos nyt nimenomaan pieniä yrityksiä tukee paremmin ja antaa niille paremmat lähtökohdat tämän yle veron suhteen

nytkin ne keinot tuntuvat olevan hyvin hyvin kyseenalaisia mitä tässä on tuotu

kysymyksiä ei ole esittänyt pelkästään oppositio vaan koko suomen kansa kun hallitus tällä tavalla yksipuolisesti päätti käydä kiinni suomen kansan eläkkeisiin

muussa tapauksessa perheet ja työttömät ja yksinhuoltajat ja kaikki maksaisivat lisää

te olette hukanneet jo vuoden ja toinen vuosi on tulossa työllisyys ei kohene ollaan leikkauskierteessä

jos puhutte vastuusta kertokaa mikä on hallituspuolueiden vastuu ymmärtää taloustilanne tässä ja nyt

ja puhemies tämä leikkauskierre taas on osaltaan paitsi inhimillisesti väärin se on väärin näitä köyhiä ihmisiä kohtaan työttömiä sairaita opiskelijoita eläkkeensaajia lapsiperheitä kohtaan se on myös talouspoliittisesti tuhon tie koska koko ajan talous menee huonompaan suuntaan eikä tarvittavaa kasvua synny

arvoisa herra puhemies

se taitaa nyt olla vähän siellä hakusessa

me olemme tämän yhteisesti sopineet eikä nyt tietenkään olisi järkevää että täällä alkaisivat yksittäiset ihmiset kertoa omia tulkintojaan siitä mitä tämä asia tarkoittaa

zyskowicz minä haluaisin teiltä suoria vastauksia

jos te kerran ette tätä tasaverokehitystä ja muuta tue niin miksi ihmeessä te sitten esitätte vielä jatkossakin sitä että arvonlisäveroa nostetaan merkittävästi

eikö teille vieläkään riitä se että suomalaisten ihmisten asumiskustannukset ovat nousseet pilviin tämän teidän energiapolitiikkanne seurauksena josta myös muuten maksoitte pitkän pennin mainostamalla että vihreällä on monta sävyä ja tämä energiapolitiikka ja sävy tiedetään ihmisten asumiseen liittyvän lompakon keventyessä

tämmöistä tulkintaa en ole kuullut tälle asetettavan ja toivon ettei mitään sellaisia spekulaatioita synny että jotain tällaista keskustelua olisi jossain käyty

jos sitten halutaan tämän seurannan tuloksena niin kuin aina lakeja seurataan että okei joku malli voisi olla vielä parempi niin kuten sanoin sosialidemokraatit ovat olleet tässä suhteessa avoimia hakemaan muitakin malleja